kalastuslakia on valmisteltu seitsemisen vuotta ja nyt ollaan sitten siinä tilanteessa että valiokunnan mietintö on ensimmäisessä käsittelyssä

tämän lakiesityksen keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu kalojen luontaisen lisääntymisen ja koko elinkierron turvaaminen mahdollistamalla välttämättömien kalastusrajoitusten ja muiden toimenpiteiden toteuttaminen

uudella kalastuslailla pyritään järjestämään nykyistä paremmin kalavarojen ekologisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö eli että kaikilla on mahdollisuus kalastaa kalavedet ja kalakannat voivat hyvin ja kotimaista kalaa on meillä jokaisella ruokapöydässä

tässä laissa ehdotetaan pantavaksi täytäntöön kansallisesti euroopan unionin neuvoston asetus luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä

tähän sisältyy yksi iso periaatteellinen kysymys jonka vuoksi haluan tätä myös hiukan esitellä ja joka liittyy valvontoihin ja tarkastuksiin

valiokunta toteaa että kalastuslain keskeiset muutokset ja samalla kiistanalaisimmat kohdat liittyvät kalastuksen säätelyyn kalatalousalueen toimivaltaan sekä ammattikalastajien kalastusoikeuksiin ja yleiskalastusoikeuksiin

herra puhemies

isot globaalit trendit puhuvat sen puolesta että maaseudun merkitys korostuu monella eri sektorilla

tämän perustuslakilausunnon nojalla maa ja metsätalousvaliokunta esittää tähän hallituksen lakiesitykseen muutamia muutoksia

myöskin viimeaikaiset tapahtumat lentoliikenteen osalta osoittavat sen että luontoa emme voi hallita vaan se hallitsee meitä

valiokunta katsoo että hallituksen esityksessä on kuitenkin saatu aikaan kokonaisuudistus jossa vanhan kalastuslain selkeitä ongelmakohtia on kyetty poistamaan

valiokunta huomauttaa että kalastuslakia koskeva esitys on erilaisten intressien välille muodostettu kompromissi joka selkeästi ilmentää pyrkimystä parantaa kalakantojen tilaa ja tehostaa kalavarojen kestävää hyödyntämistä

lyhyesti tuosta tarkastusoikeudesta jota tämä nimenomaan koski

elikkä tällä tarkastusoikeudella ja tarkastuksilla valvonnalla tarkoitetaan sitä että tarkastusviranomaisen tai laitoksen on tarkastettava kaikki toimijat siis tässä tapauksessa myöskin luomualan toimijat fyysisesti vähintään kerran vuodessa

selonteko käsittelee erinomaisella tavalla maaseudun tämänhetkistä tilaa ja ennen kaikkea se linjaa niitä tulevaisuuden tarpeita joita maaseudulla on jotta se pysyy elinvoimaisena ja jotta se voi tuottaa niitä hyödykkeitä joita äsken mainitsemieni globaalien trendien mukaan tällä hetkellä toivotaan ja halutaan ja myöskin tarvitaan

tältä osin voin valiokunnan puheenjohtajana todeta että esityksen käsittely oli sillä tavalla erikoista että tähän lakiesitykseen ei oikein mikään puolue mikään taho ollut tyytyväinen mutta siitä huolimatta tästä sitten haluttiin kuitenkin mietintö tehdä ja ehdotus tehdä

toimeenpanoasetus on siis euroopan unionin säädös joka on kaikilta osiltaan velvoittava ja jota sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa

valiokunnan puheenjohtajan edustaja jari leppä on herra puhemies

elämisen laadun parantamisen maaseudun elinkeinojen kehittämisen ja maaseutupoliittisen järjestelmän kehittämisen

koska merkittävä osa kalastuksen säätelystä tapahtuu viime kädessä lakia alemman asteisen säätelyn perusteella lakiehdotuksen käytännön merkitys kalakantojen suojelun ja kestävän käytön kannalta riippuu pitkälti tämän säätelyn onnistumisesta

perustuslakivaliokunta on katsonut mainitun toimeenpanoasetuksen säädösten olevan niin täsmällisiä että tarkastustoiminta voidaan valiokunnan mielestä perustaa kokonaan niiden varaan

sanalla sanoen valiokunta voi vetää tämän ja on vetänytkin tämän yhteen yhdellä sanalla

maaseutu tarvitsee yhdenvertaisuutta muuhun suomalaiseen yhteiskuntaan nähden vain siten se pystyy kehittymään

eu asetuksessa ei ole asetettu rajoituksia kotirauhan piiriin kohdistuville elinkeinotoiminnan tarkastuksille muutoin kuin juuri elinkeinotoimintaan liittyvien tarkoitusten kautta

kun puhumme metsistä puhumme suomen kansantalouteen meidän hyvinvointiimme erittäin paljon vaikuttavasta asiasta ja siksi on erinomainen asia että myös metsäala on nyt saanut oman selontekonsa

valtakunnallisella kalakantojen hoitosuunnitelmalla joka tähän lakiin on otettu on tavoitteena luoda hyvät edellytykset alueellisille toimenpiteille

kiitoksia siitä ministerille ja ministeriölle ja kiitoksia tämän selonteon käsittelystä valiokunnalle kaikille lausuntovaliokunnille teidän lausuntonne on huomioitu joko suoraan tai välillisesti tässä maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä ja kiitos kaikille asiantuntijoille

paikallisella tasolla kalastuksen järjestämisestä vastaisi jatkossakin kalastusoikeuden haltija eli useimmissa tapauksissa vesialueen omistaja osakaskuntien kautta

ydinmaaseudulla kehityksen kulku on ollut plus miinus nolla tai pienellä miinuksella ja harvaanasuttu maaseutu on koko ajan ja jatkuvasti menettänyt väestöään

valiokunta on kiinnittänyt huomiota niin kuin lakiesi tyksessä myöskin on siihen että kalavedet ovat kohtuullisen pirstaleisia suomessa ja valiokunta pitääkin tärkeänä edistää edelleenkin pienten osakaskuntien yhdistämistä ja yhdistymistä niin kuin nytkin parasta aikaa ja koko ajan tapahtuu

herra puhemies

rehulain muutos tuli ajankohtaiseksi kun unionin rehusisämarkkinakauppaa koskevia säädöksiä

tämä on se lähtökohta josta myös valiokunta niin kuin koko selontekokin lähti rakentamaan uuden tyyppisiä mahdollisuuksia maaseudun kehittymiseen

harvaanasutun maaseudun osalta johon myös valiokunta sai ihan viime metreillä ministeri anttilan asettaman harvaanasutun maaseudun työryhmän mietinnön erinomaiseksi välineekseen myöskin tähän selontekotyöhönsä valiokunta toteaa että harvaanasutulla maaseudulla tarvitaan välttämättä ja väistämättä erityistoimia jotta suunta saadaan käännettyä

mutta on hyvä että kun metsäala kaiken kaikkineen on ala joka vaatii poikkeuksellista pitkäjänteisyyttä myös pohdimme asioita pitkälle tulevaisuuteen

tässä helpotetaan trikiinitutkimusten osalta niitä toimenpiteitä joita vaaditaan kotieläintuottajilta ja lihataloilta

tähän luonnonmukaista tuotantoa koskevaan lainsäädäntöön on tulossa myös kokonaisuudistus ja valiokunta edellyttää ja ehdottaa sitä että tämän uudistuksen myötä hallitukselta tullaan edellyttämään sitä että tässä pidetään suomalaisen luonnonmukaisen tuotannon luomutuotannon puolia niin että me saavutamme sen ison tavoitteen luomun lisääntymisestä emmekä hankaloita tarpeettomalla tavalla luomun eteenpäinmenoa ja edistymistä

selontekomenettelystä voisi yhden terveisen tähän alkuun sanoa ja se on se että toivomus tietysti näin valiokunnan kannalta olisi että selonteot saataisiin mahdollisuuksien mukaan vaalikauden alkupuolella

tämä lainuudistus lähti liikkeelle eun vaatimuksesta että näitä maaseutuhallinnon tehtäviä on riittävällä tavalla eriytettävä niin että ei synny jääviysongelmia siitä että samalla viranhaltijalla on tehtävänä menojen hyväksyminen maksaminen kirjanpitoon liittyvät tehtävät ja sitoumusten hoitaminen takaisinperintä

arvoisa herra puhemies

tässä valiokunta kiinnitti aivan erityisesti yhteen asiaan huomiota ja se on se että tämä tehty muutos ei saa aiheuttaa sitä että kustannukset siirtyvät elintarvikeketjussa alaspäin

sitä on valmisteltu usean eri hallituksen toimesta ja nyt olemme tilanteessa jossa meillä on vihdoinkin mietintö

elikkä nyt ne kustannukset ovat teollisuuden kannettavina ja tämän ehdotuksen vaara on se että ne siirtyvät tuottajien kontolle ja näin ei saa siis tapahtua

metsäala on tällä vaalikaudella niin kuin viime vaalikaudellakin saanut merkittävät lainsäädäntöuudistuksensa ja siksi tämä selonteko tulee nyt sitten näiden lainsäädäntöhankkeiden jälkeen

kun tällä hetkellä myös viranomaiset vähentävät palveluitaan tuottavuusohjelman vuoksi ja monen muun syyn takia ei kyseisiltä alueilta enää tahdo löytää valtion verovaroilla tuotettuja palveluita juuri lainkaan

tästä huolimatta valiokunta korostaa että pääsääntönä on edelleen kaupallisen kalastuksen harjoittaminen joko kalastusoikeuden omistuksen nojalla tai kalastusoikeuden haltijan antamaan lupaan tai vuokrasopimukseen perustuen taikka suomen talousvyöhykkeellä tai yleisellä vesialueella olevan yleisen kalastusoikeuden nojalla

tämä esitys on yksimielinen

valiokunnan yksimielinen kanta joka pitkän pitkällisen neuvotteluprosessin jälkeen syntyi noudattelee sellaista välimuotoa että siinä toteutuu sekä kansallinen oikeuskäytäntö meidän oikeutetut vaatimuksemme että myöskin se komission vaatimus yhteisön lainsäädännön noudattamisesta

se on se että me pystymme kaikissa olosuhteissa säilyttämään nykyisen kaltaisen metsähallituksen toimintatavoiltaan monialaisen suomalaisen luonnon toimijana ja huolehtijana

toinen asia joka tässä on valmistelun pohjaksi haluttu nostaa esille on se kuka näitä tarkastuksia tekee

looginen järjestys tietenkin olisi ehkä parempi toisinpäin

tällä hetkellä se on laissa sillä tavoin että vain virkaeläinlääkäri pystyy näitä vaadittavia elintarviketarkastuksia tekemään

valiokunta pohti tätä asiaa hyvin perusteellisesti yhdessä maa ja metsätalousministeriön kanssa ja päätyi siihen jäljempänä vielä on lausumaehdotuskin asiasta että tämä eriyttämismahdollisuus voi toimia myöskin hieman joustavammin kuin mitä hallitus esittää

siksi me tarvitsemme väistämättä uuden tyyppisiä räätälöityjä ratkaisuja ja niitä valiokunta on omassa mietinnössään aika useita maininnut avannutkin osin ja heittänyt palloja ilmaan jatkovalmistelulle

tämän maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnön metsäpoliittisesta selonteosta voisi jakaa kolmeen eri osioon

nyt kun erilaiset säädökset ovat muuttuneet on tullut entistä ajankohtaisemmaksi että me teemme nämä muutokset jotta tämä iso tavoite toteutuu ja olen ymmärtänyt näin että tämä tavoite on meidän kaikkien yhteinen

mutta valiokunta tässä viittaa siihen että kun jatkossa valmistellaan seuraavaa elintarvikelain muutosta siellä otettaisiin myös huomioon se että mahdollistettaisiin muidenkin kuin virkaeläinlääkäreiden tekemät tarkastukset millä sekä alennettaisiin kustannuksia että virtaviivaistettaisiin toimintaa mutta myös tehtäisiin se elintarviketurvallisuutta huonontamatta heikentämättä koska eläinlääkäreiden koulutuksessa nämä asiat ovat jo lähtökohtaisesti sisällä ja silloin se olisi kaikkien toimijoiden kannalta aivan erinomaisen tärkeä asia

siitä hieman tarkemmin myöhemmin

puhemies

toivon että näihin tartutaan

aluksi tämän pitkän prosessin johdosta haluan lausua parhaat kiitokset ensinnäkin valiokunnalle siitä että tämä erittäin vaativa harjoitus pystyttiin saamaan yksimieliseen lopputulokseen

en tässä esittelypuheenvuorossa lähde niitä luettelemaan vaan tyydyn sanomaan että se mikä pätee kaupungeissa mikä pätee taajamissa ei päde välttämättä maaseudulla

niinpä kuntien yhteistoiminta aluevelvollisuuksia joustavoitettiin merkittävällä tavalla ja niitä ehdotetaan joustavoitettavaksi

siksi niin hallituksen esitys kuin selkeä maa ja metsätalousvaliokunnan enemmistömielipide on ollut sellainen että muutos on tehtävä ja ei haluta ottaa riskiä siitä että metsähallitus ei pystyisi tulevaisuudessa enää toimimaan nykyisen kaltaisessa toimintamallissaan

puhemies

tämä koskee palveluita tämä koskee kaavoitusta tämä koskee järjestämisvastuuta ja myöskin sitä että jos puhtaasti lähdetään väestöpohjalta arvioimaan palveluiden kehittämistä se ei voi toimia alueilla joissa ihmisiä on vähän

sillä on erityisen suuri merkitys siinä tilanteessa kun tätä asiaa käsitellään komission kanssa niin että tästä eduskunnasta suomen parlamentista on toivon mukaan tämän esityksen hyväksymisen myötä jota toivon yhtenäinen viesti vahva viesti komissiolle meidän omasta näkemyksestämme tilatukilain osalta

valiokunta toteaa että ely keskus voi käyttö ja hoitosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksyä samanaikaisesti myös käyttö ja hoitosuunnitelman sisältämät mahdolliset alueelliset kalastusrajoitukset

tämä laki riistahallintolaiksi pitää sisällään sen että suomen riistakeskus joka tällä lailla muodostettaisiin muodostetaan yhdistämällä metsästyslaissa säädetyt metsästäjäin keskusjärjestö ja riistanhoitopiirit yhdeksi organisaatioksi

tässä lakiehdotuksessa jo hallituksen taholta on ehdotettu näitä joustavuuselementtejä jotka liittyisivät pitkiin etäisyyksiin saaristoisuuteen kielialueisiin niin että tämäntyyppisissä asioissa toiminnalliset kokonaisuudet voitaisiin muodostaa myöskin vähemmällä tilaluvulla

tätä perustellaan hallinnon päällekkäisyyksien purkamisella ja toimin tojen tehostamisella

toisen kiitoksen haluan antaa perustuslakivaliokunnalle joka myöskin tähän asiaan paneutui pureutui erityisellä ammattitaidolla ja osaamisella

kuitenkin se kansalaiskeskustelussa ollut vivahde jossa on valitettavan paljon ollut vääriä tietoja liikkeellä ei ole ollut omiaan viemään tätä keskustelua oikeaan suuntaan eikä oikeille urille ja tämä on erittäin valitettavaa

myös energian tuotannossa kotimaisen uusiutuvan energian tuotannossa metsäala ja metsäteollisuus on täysin ratkaisevassa asemassa

puhemies

kolmas merkittävä asia on se että vapaaehtoistyön joka on kaiken kaikkiaan erittäin merkittävää tällä alalla mahdollisuuksia toimia edelleenkin vain vahvistetaan

tulevaisuudessa ruuan veden ja energian omavaraisuus on entistä merkittävämpi niin alueellisesti kuin myöskin kansallisesti ja kansainvälisesti

valiokunta haluaa että tätä samaista joustavuutta käytetään hyväksi koko maassa ja siinä otetaan huomioon jo tällä hetkellä erittäin vahvasti kuntien tekemä yhteistyö maaseutuhallinnon alalla vakiintuneet asiointisuunnat ja vakiintuneet toimintatavat kuntien välillä

mutta toivon mukaan nyt tämän mietinnön luettuaan ja tämän keskustelun kuluessa nämä kyseiset asiat oikenevat ja asettautuvat siihen mittaan missä ne ihan oikeasti ja aidosti ovat

kiitos myöskin ministeriöille sekä maa ja metsätalousministeriölle että oikeusministeriölle erinomaisesta yhteistyöstä tämän asian käsittelyssä

tähän asiaan puhemies valiokunta kiinnittää aivan erityistä huomiota

valiokunta korostaa sitä että riistanhoitoyhdistyksillä riistanhoitopiireillä ja metsästäjäin keskusjärjestöllä on erittäin suuri merkitys metsästykseen ja riistanhoitoon liittyvän vapaaehtoistyön edistämisessä

ja kun tähän vielä lisätään se että molemmat käsittelevät valiokunnat kuulivat myös komission edustajia useampaan kertaan ja kävivät useampaan otteeseen keskusteluja heidän kanssaan niin voidaan pitää lopputulosta kaikkien näiden keskustelujen jälkeen hyvänä

jotta näitä pystyttäisiin toteuttamaan ja jotta elinkeinoelämällä olisi mahdollisuuksia ja työpaikkoja maaseudulle syntyisi me tarvitsemme tietoliikenneyhteydet

yksinkertaisella maksujärjestelmällä sekä kohtuullisen suuruisilla maksuilla pyritään kasvattamaan kalastajien maksuhalukkuutta ja siten varmistamaan kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämisen rahoittaminen

rouva puhemies

nykymuotoinen metsähallitus valtion maa ja vesialueiden hoitajana on saavuttanut erittäin hyvin sille asetetut tavoitteet luonnonsuojelijana luonnonsuojelualueiden hoitajana kansalaisten virkistysmahdollisuuksien kehittäjänä metsäteollisuuden puuhuollon turvaajana biotalouden raaka aineiden tuottajana valtion tulonlähteenä työmahdollisuuksien tarjoajana ja muun maankäytön yhteensovittajana

valiokunta niin kuin hallituskin kiinnittää aivan erityistä huomiota myös siihen että kun yhteistoiminta alueita muodostetaan ja yhteistoimintaa tehdään kuntien välillä ei synny orpokuntia vaan kaikki kunnat pääsevät johonkin yhteistoiminta alueeseen mukaan

tässä pitää tunnustusta antaa tälle hallitukselle että vihdoin viimein tapahtui se että valtion taholta määriteltiin julkisen palvelun velvoite jotta laajakaistan rakentuminen suomessa kaikkialle toteutuu ja tapahtuu

lakiehdotuksessa esitetään muutettavaksi nykyistä maksullista yleiskalastusoikeusjärjestelmää siten että voimassa olevan lain mukainen kalastuksenhoitomaksu ja viehekalastusmaksu yhdistetään yhdeksi maksuksi

näissä luvuissa ei ole vielä mukana yhteiskunnan kannalta merkittävää suurriistavirka apua ja riistantutkimuksen avustamiseksi tehtyä vapaaehtoistyötä

puhemies

yhteistoiminta alueen ei tarvitse olla kuntayhtymä sen ei tarvitse olla liikelaitos sen ei tarvitse olla isäntäkuntamalli vaan se voi perustua myöskin aivan puhtaasti sopimuspohjaiseen malliin

niin kuin tästä mietintötekstistä huomataan valiokunta ilmaisee erittäin voimakkaan tyytymättömyytensä siihen menettelyyn jolla näitä säädöksiä muutetaan ottamatta huomioon jäsenvaltioiden erityisolosuhteita

eli tämä pitkä iso luettelo on kaikkia niitä tehtäviä joita metsähallitus

tällähän vain ja ainoastaan paikataan entisiä huonoja ja virheellisiä päätöksiä jotka nyt sitten myöskin maksavat ja se on vain pakko toteuttaa

vapaaehtoistyöhön osallistuvat eivät yleensä saa minkäänlaista korvausta heille talkootyöhön osallistumisesta aiheutuneista kuluista

nyt tämä huoli on maaseudulla aivan aito kun otetaan huomioon myöskin se että niin hallituksen tavoitteena kuin kaikkien muidenkin tavoitteena on se että maaseudun voimavarat uusiutuvat luonnonvarat otetaan tehokkaammin ja paremmin käyttöön ilmastosyistä taloussyistä vaihtotasesyistä ja niin edelleen

herra puhemies

me olemme pystyneet määrätietoisella vahvalla kaikkien tahojen koko ketjun yhteistyöllä säilyttämään sen erinomaisella tasolla ja totta kai myöskin uusi laki tähtää siihen että tämä tilanne säilyy ja mahdollisuuksien mukaan myös entisestään paranee

samoin myös joukkoliikenteen osalta valiokunta kiinnittää aivan erityistä huomiota siihen että meillä ovat jatkuvasti joukkoliikennepalvelut maaseudulla heikentyneet ja huonontuneet myös tämän hallituksen aikana

tässä lakiesityksessä siis puretaan hallinnon päällekkäisyyksiä vahvistetaan niin asiakaslähtöisyyttä kuin myöskin toimintojen strategialähtöisyyttä ja tätä kaikkea valiokunta on mietinnössään erityisesti korostanut

metsät ovat uusiutuva luonnonvara ja puupohjaisilla tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia polttoaineita uusiutumattomia materiaaleja ja totta kai vaikuttaa merkittävällä tavalla meidän vaihtotaseeseemme kauppataseeseemme ja sitä kautta koko talouteemme ja hyvinvointiimme

suomessa toisin kuin monissa monissa muissa eu jäsenvaltioissa maavuokrasopimusten mukaiset maatalousmaan vuokra ajat ovat lyhytkestoisia

valiokunta myöskin erittäin perusteellisesti kävi lävitse sen eusta tulevan eriyttämisvaatimuksen mitä alussa kuvasin

maaseudun yritykset ja maaseudulla asuvat eivät enää kestä tämän hallituksen jatkuvasti toinen toistaan vain hurjempia maaseudulla asumisen ja yrittämisen esteitä ja lisäkustannuksia aiheuttavaa politiikkaa

samaan aikaan on tehty lukuisia suojausjärjestelmiä aitausjärjestelmiä kotieläimiä ja tuotantoeläimiä pidetään sisällä sen takia että ne eivät vain voi olla enää laitumella kun sudet päivystävät tai karhut päivystävät koulukyytejä on lisätty hälytysjärjestelmiä on lisätty

tähän esitämme vaihtoehdoksi sitä että myös yksityisautoilulle joka on täysin välttämätöntä maaseudulla voitaisiin porrastetusti tehdä erillisratkaisuja niiltä osin missä näitä julkisia liikennepalveluita ei saatavilla ole

niinpä valiokunta edellyttää myöskin ponnen muodossa että edellä mainittuja eun säädöksiä eli tehtävien eriyttämistä on tulkittava maassamme siten että kunnan maaseutuviranomaistehtäviä hoitava henkilö voi hoitaa sekä hallintoviranomaistehtäviä että maksajavirastotehtäviä

myöskin korostetaan voimakkaasti sitä että riistahallintouudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut nimenomaan lisätä riistapolitiikan avoimuutta ja valmistelun laaja alaisuutta

tämä aiheuttaa sekä sen että meidän ruuantuotannossamme laatu luotettavuus jäljitettävyys uskottavuus säilyy että myöskin sen että ruuantuottajille samoin kuin lemmikkieläinten pitäjille ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia siitä että meille tulee sellaisia eläintauteja joita tuonnin taikka muutoin ei vielä eläinten tuonnista taikka muista syistä johtuen tänne rantautuisi

maassamme vuokraviljely ei siis perustu pitkäkestoisiin vuokrajärjestelyihin niin kuin monessa monessa muussa maassa ranskassa ja englannissa muun muassa

puhemies

puhemies